varmasti tupakan vaarallisuuden tietäen ja tunnustaen olisi mahdollisuus hieman korkeampaankin korotukseen

sehän on ensimmäinen syy millä jätetään jo tietyt yritykset ja yrittäjät pois näistä hankinnoista

kyllä tässä itse asiassa on se ongelma että kuinka paljon meille voi syntyä sellaisia henkilöitä jotka sitten ovat muissa tehtävissä jotka syntyvät sen myötä että meille tulee henkilöitä jotka eivät tuohon nyt päätettyyn eläkeikään asti pääse mutta eivät kuitenkaan vielä työkyvyttömyyseläkkeellekään ole siirtymässä

mutta on myös totta se niin kuin tässä valiokunta aivan oikein toteaa että tuon tämän vuoden alussa voimaan tulleen tupakkaveron korotuksen vaikutuksista ei vielä ole tietoa

huomio on siirtynyt jossain määrin kuitenkin mediassa ja julkisessa keskustelussa myös venäjän toimiin syyriassa ja hieman huolestuneena olen kuunnellut niitä viestejä joissa sinänsä meitä suomalaisia kovalla kädellä kohtelevat venäjä pakotteet on jollain tavalla jo haluttu nostaa sellaiseen valoon että niitä olisi syytä lähteä purkamaan

arvoisa puhemies

kiitosta täytyy antaa hallitukselle ja yleensä aiemmille hallituksille siitä että suomessa puolustuspolitiikkaa on hoidettu pitkäjänteisesti että meillä ei lähdetty mukaan tällaisiin trendeihin joihin esimerkiksi ruotsissa lähdettiin muuttamaan maan puolustusvoimia enempi kriiseihin perustuviksi joukoiksi vaan meillä on varauduttu myös laajan reserviläisarmeijan kautta perinteisempiinkin uhkiin

olen ehdottomasti edustaja savolan kanssa samaa mieltä itsekin maaseudulta tulevana kunnasta missä on runsaslukuisesti vapaa ajan asuntoja missä on harvaan mökkejä

loppiainen helatorstai helluntai ja muut pyhäpäivät ovat kasvavassa määrin erityisesti suomeen tuleville turisteille ulkomaalaisille asiakkaille erittäin mieluisia ja tärkeitä ostospäiviä

helsingissä asuntojen hintoja nostavat muun muassa erityisen paljon väestönsuoja ja autopaikkavaatimukset varsinkin jos niitä varten joudutaan tekemään louhintaa niin kuin helsingissä usein joudutaan

arvoisa puhemies

oli ilo sen takia kuulla että ministeri niinistö tässä esittelypuheenvuorossaan lähestyi tätä kysymystä nimenomaan siitä tulokulmasta että meillä suomella on jatkossa mahdollisuus saada pahimmalla hetkellä apua muilta eu mailta

nyt usein vedotaan jo siihen että heille tulee niin kovin vähän istuntoja ja niin kovin vähän kokemusta niin että seuraava keskustelu todennäköisesti käydään ammattituomareiden taholta siitä että eiväthän lautamiehet mitään osaa elikkä ei heitä voida myöskään jatkossa käyttää

nurmi aivan oikein täällä totesi tupakan hinnoittelussa kuten myös alkoholin hinnoittelussa on aina etsittävä sitä oikeaa järkevää keskitietä kerran muuten siinä käy niin kuin täällä salissa on useita kertoja todettu ja niin kuin valiokuntakin toteaa että tuo tuonti tulee lisääntymään ja itse asiassa tuo hyvä tavoite hyvä tarkoitus saattaa kääntyä valtion tulojen näkökulmasta kielteiseksi mutta myös ennen muuta terveyden kannalta kielteiseksi

ehdotus merkitsee sitä että käytettynä tuotavista autoista ei voida kantaa verouudistuksen jälkeenkään enempää veroa kuin sitä on jäljellä samanlaisen suomessa aiemmin rekisteröidyn auton arvossa

kotona asumista tukee kattava yhteiskunnan tarjoama palveluverkko josta erityisesti sotainvalidien ja heidän puolisoidensa sekä leskien osalta kuntoutus on merkittävä tekijä

se on ensiarvoisen tärkeää ja edullista energian hintaakin ja siihen viittaa myös tuo konesaliyhtiöiden sähköveron kevennys

itse sain omassa kotikunnassani tutustua esimerkkinä tällaiseen ukkoverkot järjestelmään mikä luo sitten juuri tämäntyyppisiin rakenteisiin toimivampia vaihtoehtoja ja vakaita verkkoja joissa nopeudet eivät vaihtele

tässä olisi mielenkiintoista valiokunnan puheenjohtajalta ja myös edustaja kanervalta kuulla ajatuksia näistä venäjä pakotteista ja siitä millä tavalla suomi tulee huolehtimaan siitä että venäjä palaa sille tielle mihin he ovat sitoutuneet yhteisissä sopimuksissa

sotilasliittoon kuulumattomalle maalle eun turvatakuiden mahdollisimman lavea tulkinta on paras turva ja tuki

lisäksi kiireellinen uudistustarve olisi sotilasvammalain nojalla korvattavien sosiaali ja terveydenhuollon avopalveluiden prosenttirajan poistaminen

arvoisa rouva puhemies

helsingin sanomathan viime vuoden alussa oli tehnyt tällaista selvitystä ammattituomareiden ja lautamiesten keskuudessa siitä miten he suhtautuvat lautamiesten käyttöön ja ennen muuta ammattituomarit arvostelivat lautamiehiä heidän ennakkoasenteitaan erityisesti seksuaali ja talousrikosten kohdalla

ja nyt nämä viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet että tämä pitkäjänteinen tie on ollut oikea

tärkeää on myös saada aikaan ratkaisu ydinvoiman lisärakentamisesta josta viime kaudella periaatepäätökset tehtiin ja jos nyt tarvitaan uusia päätöksiä niin ne pitää tehdä nopeasti että investoinnit saadaan etenemään

tässä lainsäädännössä puolustusvoimille annetaan niin sanottu neljäs tehtävä jolla voimme täyttää sen mitä olemme aikanaan päättäneet tai minun edeltäjäni ja osa niistä jotka täällä salissakin ovat edelleen ovat päättäneet lissabonin sopimuksessa

suomessa lasten varhaiskasvatus on huippuluokkaa ja on arvokasta että jokaisella lapsella säilyy oikeus subjektiiviseen varhaiskasvatukseen

merkittävä syy nouseviin asumiskustannuksiin on myös tonttimaalla ja kaavoituksella

itse toivon toki niin että ei tehtäisi missään sellaisia ratkaisuja että hetken kuluttua todetaan että tämä tekniikka on vanhentunutta ja maksut nousevat niin korkeiksi että kukaan ei enää sitä käytä

nämä pyhäpäivät ovat monille työntekijöille mieluisia työpäiviä

myös suomalaista uusiutuvaa energiaa pitää tukea mutta niin että esimerkiksi turvetuotanto vastaa jatkossa määrätietoisesti myös lähivesille aiheuttamistaan erittäinkin suurista pistekuormituksista

arvoisa herra puhemies

järjestelmässä on nähty erityisen suureksi ongelmaksi moniportainen asteikko joka asettaa sotainvalidit sekä heidän leskensä täysin eriarvoiseen asemaan

nato keskustelu on oma keskustelunsa ja olisi toivottavaa että hallitus toisi tämän selvityksen myös eduskunnan keskusteluun tähän saliin

savuttomuus savuttomat tilat valistus ovat erittäin tärkeitä ja tieto ennen muuta tupakan vaaroista

toisaalta olen kyllä heistäkin erityisen huolissani että syntyykö meille paljon sellaisia nuoria joiden ensimmäinen työpaikka onkin työttömyyskortisto valmistumisen myötä

kun tuon uutisen siitä luin niin muistan millä tavalla itse ajattelin

sen että tulemme kaikella mahdollisella tavalla antamaan apua toiselle eu maalle pahimmalla hetkellä

silloin investoinnit ovat turhia

tupakointihan on niin kuin hyvin tiedämme suurin ehkäistävissä oleva terveysriski mitä meillä suomalaisilla ja maailman ihmisillä noin yleisesti on

on myös lasten oikeus saada laajaa päivähoitoa ja sekin säilyy silloin kun lapsen etu sitä vaatii

hän on tarttunut erittäin hyvällä otteella hallitusohjelman yhden liitteen asuminen ja rakentaminen liitteen toimeenpanoon ja siitä on jo hyvin paljon saatu aikaiseksi

valitettavasti näin edelleen pääsee tapahtumaan vaikka paljon hyvääkin saralla on saatu aikaan

koulutusleikkaukset ovat rajuja niin kuin tässä salissa on monet kerrat keskusteltu mutta on hyvä että myös sosialidemokraatit kertovat omia leikkauksiaan

että taitaa olla niin että nämä lautamiehet tekivät juuri sellaisia yleisen oikeustajun mukaisia päätöksiä joita tavalliset suomalaisetkin kaipasivat

toivon että tähänkin pystyttäisiin nuorten yhteiskuntatakuulla jossa työtakuu on yhtenä osana puuttumaan

sotilasliittoon kuulumattomalle maalle on tärkeää että otamme kaiken hyödyn irti mitä eusta on saatavana

nämä ovat sellaisia arvoja joista pitää myös vaikeina aikoina pitää kiinni

myös hallituksen jo eduskuntaan tuoma metsälaki vahvistaa puunsaantia ja osaltaan sitten myös oheistuotteena energiapuun saantia

esimerkiksi baltian maissa venäjällä mutta myös aina seuraamassamme ruotsissa kaupat ovat siirtyneet kokonaan vapaisiin aukioloaikoihin

minun mielestäni on hyvä että pidämme sen kirkkaasti mielessä että jokaisella lapsella säilyyoikeus varhaiskasvatukseen ja kun lapsen etu sitä vaatii myös laajaan päivähoitoon

ja vaikka tässä salissa hieman huonosti kuuluu niin tänne kuului hyvin että sosialidemokraatit olisivat leikanneet ammatillisesta koulutuksesta vielä paljon enemmän kuin tämä hallitus

eli kyllä meillä valitettavasti esimerkiksi seksuaalirikoksista langetetaan aivan liian pieniä rangaistuksia ja usein siellä rangaistusasteikon alapäässä

tuoreimmat tilastotkin kertovat että rakentamisessa on näköpiirissä ja nähtävissä pientä elpymistä ja toivottavasti nämä vielä vahvistavat osaltaan sitä

onko sillä aidosti sitten merkitystä autokaupan vilkastumiseen on minun mielestäni tässä aika oleellinen kysymys

pääkaupunkiseudun talous ei kasva sen takia että meillä on asuntopula jos työvoimaa tarvitsevien pienten asuntojen hinnat pysyvät pilvissä ja kohtuuhintaista vuokra asuntotuotantoa ja vuokra asuntoja ei ole riittävästi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ministeri wallin ansaitsee kiitosta paljon mutta totesitte lopussa että veikkausvoittorahat tulee jakaa täsmälleen siihen mihin jakosuhdelaki ne osoittaa

on sotilasliittoon kuulumattomalle maalle arvokasta että näin toimittiin ja meille tällainen lavea tulkinta tästä avunantolausekkeesta on varmasti eduksi

arvoisa puhemies

tämä on hyvä välittää ihmisille opiskelijoille ja nuorille

tästä todetaan että nykyiseen vesihuoltolakiin sisältyvä kiinteistön liittämisvelvollisuus laitoksen verkostoon on usein koettu epäoikeudenmukaiseksi tilanteessa jossa haja asutusalueella kiinteistökohtainen vesihuolto jo täyttää lainsäädännössä esitetyt vaatimukset

arvoisa puhemies

itse näen kuitenkin niin että näissä asioissa on syytä edetä määrätietoisesti ja etsiä ratkaisuja niin että meidän hyvinvointiyhteiskuntamme rahoituspohja pystytään tulevaisuudessakin turvaamaan ja siinä oleellista on se että tehtyjen työtuntien määrä meidän jokaisen suomalaisen kohdalla tulee kasvamaan

myös se ketkä ovat mukana jatkossa näissä kansainvälisissä avunantotehtävissä on varsin selkeästi rajattu ja määritelty ja itse uskon että vapaaehtoisia näihin tehtäviin tulee löytymään niin kuin on löytynyt meidän muihinkin kansainvälisiin tehtäviin

arvoisa puhemies

tällainen olisi ollut demarien koulutuslupaus

mutta nyt kun tähän keltaiseen kirjaan tutustuu niin tästä valitettavasti on saamassa erilaisen kuvan

ja haluan myös kiittää ministeriä siitä että edellisen vastaavantyyppisen keskustelun jälkeen saimme hyvän selvityksen että kriisinhallintaveteraaniohjelma on etenemässä tämän vuoden aikana

maamme on hyvin vahvasti erilaisissa tilanteissa kun katsomme sitä esimerkiksi täältä eduskuntatalon ympäristöstä kehä kolmosen sisäpuolelta tai sitten maaseudun suomesta

auki ovat monet tehtaat mutta myös palvelualan yritykset kuten kioskit huoltoasemat ja niin edelleen mutta myös sairaalat ja paloasemat

olemme kuitenkin arvoisa ministeri hurjasti edelleen muuta eurooppaa jäljessä

tämä hallitus haluaa ottaa kunnon loikan myös kohtuuhintaiseen asuntorakentamiseen ja sen takia tulemme esimerkiksi palauttamaan ara vuokra asuntoihin tulorajat niin että nämä asunnot tulevaisuudessa kohdentuvat niille jotka niitä eniten tarvitsevat

jakosuhdelain mukaan rahat tulee käyttää urheilun liikuntakasvatuksen tieteen taiteen ja nuorisotyön edistämiseen

tämä nyt tulee korjatuksi eli ei enää tarvitse tuon rajauksenkaan jälkeen liittyä jos on asiansa laittanut kuntoon eli oman kiinteistön jätevedet hoidetaan asianmukaisella tavalla

en muista sellaista aiemmin tapahtuneen mutta nyt tapahtui niin että asia jouduttiin käsittelemään uudestaan mutta sisältöön ei toki tuossa kokouksessa muutoksia tullut

pariisin terrori isku viime marraskuussa nosti ainakin toistaiseksi vakavimmalla tavalla esille lainsäädäntömme puutteet

oletteko ministeri wallin sitä mieltä että on jakosuhdelain mukaista jakaa näitä veikkausvoittovaroja työpajatoiminnan kehittämiseen ja jopa etsivään nuorisotyöhön

kun tätä kansainvälistä vertailua itse asiassa luin tästä hallituksen esityksestä tässä on tarkempaan tarkasteluun otettu yhdeksän maata eli alankomaat irlanti itävalta norja puola ranska ruotsi saksa ja viro siis osa natoon kuuluvia maita ja osa sotilasliittoon kuulumattomia maita niin aika harvassa maassa on näin selkeää kokonaisuutta mikä meillä nyt suomessa on syntymässä

täytyy kysyä miksi kauppa tarvitsee edelleen tällaista erityissääntelyä ja niin kuin edustaja lasse männistö aloitteessaan kysyy miksi kampaamoala tarvitsee tällaista erityiskohtelua

se tarkoittaa sitä että meidän pitää saada nuoria aikaisemmin työelämään se tarkoittaa sitä että meidän pitää saada työuran keskivaiheilla lisää työtunteja mutta myös sitä että eläköitymisikä ammatista riippumatta tulee olemaan hivenen korkeampi kuin tällä hetkellä

kannamme vastuun pahimmallakin hetkellä

jos edustaja heinäluoma keskittyy kuuntelemaan kerron teille miten tämä ratkaistaan niin että verotulot eivät vähene vaan autokanta uudistuu nimellä kerätään autoverolla noin yksi miljardin tällä

tämän lisäksi vaikeavammaisten sotainvalidien puolisot ja lesket joutuvat jonottamaan kuntoutukseen pääsyä keskimäärin yli vuoden minkä vuoksi tarkoitukseen varattua määrärahaa tulisi korottaa edelleen

uskoisin että suomessa tänä päivänä jo kaikki puolueet kunnioittavat sotaveteraaneja ja myös lottia jotka tekivät arvokasta työtä

arvoisa ministeri mistä tällainen jälkeenjääneisyys johtuu

kyse on siis asumisoikeusasunnoista jotka aikanaan on luotu vuokra asumisen ja täyden omistusasumisen välimuodoksi kevyemmäksi malliksi lähteä asumaan omaan kotiin ja päästä myös vaikuttamaan osittain paremmin kuin vuokra asumisessa omaan asumisympäristöönsä

miksi jäteasia muun muassa kierrätys etenee niin kovin verkkaisesti ja vaivaako meitä edelleen kyläsaari syndrooma tämän jätteenpolton kanssa

helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja tatu rauhamäki totesikin että jos pääkaupunkiseudun asuntotuotantoa ei saada lisättyä on riski että koko maan talouskasvulle syntyy tulppa

sekin on siinä ja tässä ja mielelläni kuulisin eivätkö nämä asiat kuuluisi nimenomaan työministeriölle ja pitäisi budjettivaroista osoittaa ja käyttää nämä veikkausvoittovarat siihen mihin ne jakosuhdelain mukaan on määrätty

kohtuuhintaisten asuntokohteiden toteuttaminen on tärkeää ja siinä isona tekijänä ovat tonttikustannukset asemakaavat ja rakennustapaohjeet ja erityyppiset viranomaismääräykset

onneksi oma puolueeni on aina tehnyt niin että on tunnustanut ja nostanut hattua näille itsenäisyytemme pelastaneille henkilöille

sotainvalidien vuotuinen poistuma supistaa sotilasvammakorvauksien määrärahatarvetta ja tästä koituvilla säästöillä voitaisiin rahoittaa useita edellä mainittuja palveluita

tämä ei tarkoita sitä arvoisa puhemies että meillä ei olisi tarvetta arvioida uudelleen esimerkiksi palomiesten poliisimiesten tai poliisinaisten palomiehen tehtävää tekevien naisten tai sitten puolustusvoimien tehtävissä toimivien henkilöiden eläkeikää

hyvin todennäköistä on se ja myös tutkimukset ovat osoittaneet sen että tällä sotasyyllisyysoikeudenkäynnillä oli hyvin vahvat lähtökohdat suomessa ja itse asiassa sisäpoliittiset vaikuttimet ja itse kekkonen siinä päällepäsmärinä mutta palataan tähän varmasti tässä keskustelussa vielä

ne tuovat merkittävästi rakentamiseen ja sitä kautta asumiseen lisää kustannuksia

monet maat lähestyvät tätä kysymystä hieman erilaisilla lainsäädännöillä mutta tämä meidän lainsäädäntö vastaa kyllä jatkossa varsin hyvin siihen mitä lissabonin sopimuksessa olemme luvanneet

hallituksen esitys oli silloin että tämä aukiolorajoite ei koskisi enää jatkossa parturi ja kampaamoalaa

valiokunnassa totesimme että tämä asia joka nyt on käsittelyssä on hyvin tekninen

syntyi tällainen tietynlainen saksihaarukka liike joka ei ole kuroutunut umpeen näinä vuosina eli yli kymmeneen vuoteen

tällaisia ovat esimerkiksi autopaikoituksen määritykset erilaiset arkkitehtuuriset lisävaatimukset vaikkapa liikuntapaikkarakentamisessa jonka parissa työtä valtion liikuntaneuvostossa olen saanut tehdä ja on mielenkiintoista huomata että esimerkiksi posiolle jäähalli rakennetaan samalla hinnalla kuin helsinkiin urheilukentän pukutilat ja tässä usein arkkitehtuuriset syyt ovat merkittäviä hintaa kasvattavia tekijöitä

on hyvä että osaamiseen panostetaan niin kuin tässä keskustelussa on esille tullut ja me tarvitsemme lisää panostuksia oikeastaan kaikkeen osaamiseen on sitten kyse varhaiskasvatuksesta perusopetuksesta toisen asteen koulutuksesta yliopistoista tai ammattikorkeista puhumattakaan sitten näistä räätälöidyistä kohdennetuista erityis ja erikoistoimenpiteistä tietyille ryhmille

kyllä se vain tässä maassa niinkin on että moni tekee muutakin erittäin raskasta työtä jossa tuollainen eläkeikä jota nyt suunnitellaan ei valitettavasti kaikkien kohdalla tule koskaan toteutumaan vaikka he itse niin haluaisivatkin

eduskunnan talousvaliokunta lisäsi hallituksen esitykseen että partureiden ja kampaamoiden aukiolo ei ole juhlapyhinä sallittua

hallituksen esityksessä ehdotettujen muutosten tavoitteena on nimenomaan parantaa asumisoikeustalojen asukkaiden asemaa laajentamalla luovutusrajoitukset koskemaan kaikkia tosiasiallisia luovutustilanteita sekä laajentamalla asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksen aran käyttö ja luovutusrajoituksista vapauttamista koskevaa har kintavaltaa

olemme luvanneet että kaikin mahdollisin keinoin olemme valmiit auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta toista euroopan unionin jäsenvaltiota mutta olemme myös saaneet muilta eu valtioilta lupauksen siihen että pahimmalla hetkellä he ovat myös meitä valmiita auttamaan kaikin mahdollisin keinoin

hallituksen esityksessä siis ehdotettiin että parturi ja kampaamoliikkeet jätetään lain soveltamisalan ulkopuolelle jolloin ne kuten muutkin palvelualaa harjoittavat liikkeet voivat olla avoinna sopiviksi katsominaan aikoina

aivan lopuksi haluan vedota vakavalla tavalla valtiovarainministeriöön veteraanien ja sotainvalidien kuntoutusrahojen puolesta

aukko olisi siis täytetty ja verotuotto olisi tämän jälkeen itse asiassa joka vuosi autokaupasta riippumatta vakaa ja vakio

otamme vahvan ensi askeleen kohti vähähiilistä ja hiilineutraalia suomea

oma puolustus viranomaistuki ja kansainvälinen kriisinhallinta

kyllä minua on suoraan sanoen hävettänyt että vuosi toisensa jälkeen valtiovarainministeriö budjettiesityksessä leikkaa näitä kuntoutusrahoja ja sen jälkeen täällä eduskunnassa odotetaan että veteraanit tulevat tänne meitä tapaamaan suurin piirtein hattu kourassa kerjäämään sitä apua joka heille kuuluisi

ja huomattava on sekin että tämänkin jälkeen suomessa ajoneuvovero olisi eussa keskitasoa

samalla totesimme että asumis oikeustuotantoa koskevien luovutusrajoitusten yhdenmukaistaminen korkotukivuokra asuntoja koskevien rajoitusten kanssa parantaa asumisoikeusasukkaiden asemaa ja on siten perusteltua

tässä keskustelussa ministeri niin kuin useammat kollegatkin nosti esille myös tuulivoiman ja sen rakentamisen

tänä päivänä nimittäin ei enää toimi se että uudelleen työllistyisi vaikka olisi ollut kymmenien vuosien työura tai olisi kymmenien vuosien työura takana ja sitä kautta opittu ammattilaisuus

summa summarum asumisen kustannukset ovat nousseet korkeammiksi kuin tavanomaisilla palkansaajilla on käytännössä varoja

meillä on mal sopimuksia tehty juuri asuntotuotannon lisäämiseksi mutta niissäkin olemme jääneet merkittävästi tavoitteista

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies